äänet on keskeistä kunnat vastaavat itse keskeisten ydinpalvelujen

pääsin lisäksi taloon ei ole enää kilpailuttamistesta tekee huonoja

on myös palveluseteleitten kautta tulossa ongelmia nimenomaan peruspalveluitten

esimies omassa kunnassa suunnitellaan palveluseteliä kun päivähoitopaikkoja jo riittävästi kun tai osa ei se ole oikeastaan yhtä valmis tuote

elikkä haluaisin kysyä ministeriltä millä tavalla tälle versiona ja kuntien palveluseteleitten käyttöä ja miten lahja on se on se että nimenomaan kunnille kuuluvien peruspalveluitten

tämä kertoo siitä että on löydettävissä yhteisiä näkemyksiä jos ei aina valtakunnan politiikasta niin yksityisyyteen liittyvistä asioista

nyt on ratkaisujen paikat sitten tämän vuoden aikana ensin alkuvaiheessa ydinvoimaratkaisun osalta ja sitten vuoden mittaan uusiutuvan energian kokonaisuuden osalta

täällä on epäilty että tämä ydinvoimaratkaisu haluttaisiin viedä jotenkin kiireellä ja huonosti käsitellen läpi mutta se ei pidä paikkaansa

skinnari kuvasi hyvin sitä että on oikea marssijärjestys käydä nyt läpi tämä ydinvoimakokonaisuus huolellisesti tämän kevään aikana ja ratkaista kesään mennessä sitten tässä salissa ja sitten päästään käsittelemään ja ratkomaan sen jälkeen monia uusiutuvan energian kokonaisuuteen liittyviä lainsäädäntöhankkeita

nyt sitten on tämä toinen kysymys

täällä on nostettu esille energian kulutusennusteita

tässä ja tulevassa taloustilanteessa tuntuu erityisen oudolta jos tässäkin salissa yritettäisiin vääntää mahdollisimman alas näitä kulutusennusteita

sehän on supistumisen ja kurjistumisen tie jos strategiaksi otettaisiin se että mitä pienemmällä energian kulutuksella sen parempi ja se oikein asetetaan tavoitteeksi että valoja sammutetaan toimintaa alasajetaan ja me pääsemme kehumaan sillä miten vähällä tulemme toimeen

ei näin voi hyvinvointiyhteiskunta toimia vaan kyllä meillä pitää olla riittävällä tavalla myöskin tulevaa näkymää että tänne voidaan investoida ja huolehtia tulevasta perusturvasta ja hyvinvoinnista

omavaraisuuden lisääminen on strategiassa asetettu tavoitteeksi

hiilisähkön alasajo ja sitä kautta päästöjen vähentäminen ovat tärkeitä kysymyksiä joilla me vastaamme myöskin näihin kansainvälisiin haasteisiin

entinen ylijohtaja purasjoki tarkasteli muutama aika sitten sähkömarkkinoitten toimivuutta pohjoismaisilla sähkömarkkinoilla niin suomen osalta kuin laajemminkin ja kyllä siinä yhtenä isona pulmakysymyksenä tuli kilpailun vähäisyys ja kilpailun puute sähkömarkkinoilla

tämän valossa on erittäin myönteinen asia että hallitus päätyi ministeri pekkarisen ehdotuksesta valitsemaan toiseksi ydinvoiman toteuttajaksi fennovoima osakeyhtiön josta meille tulee markkinoille uusi merkittävä toimija ja tätä kautta kilpailu tulee lisääntymään

tämä fennovoiman omistusrakenne on myöskin sellainen joka palvelee yhteiskunnan kokonaisetua erityisesti teollisuusyritysten omistajuuden kaupan yritysten kautta ja sen suuren määrän pieniä energiayhtiöitä jotka tässä omistajarakenteessa ovat mukana

se voi laukaista myöskin pohjois suomeen merkittävän investoinnin outokummun osalta joka olisi myöskin suomen kansantalouden kannaltakin hyvin tärkeä asia

viiden kuuden miljardin investointi pohjois suomeen on merkittävä todella huomattavan merkittävä koko pohjois suomen elinvoimaa vahvistava tekijä kun otetaan huomioon että siellä on myös paljon myönteistäkin kaivannaisteollisuutta ja kotimaista energiaa

eli voi sanoa että tästä muodostuu historian valossakin erittäin iso paketti jolla suomi vie eteenpäin talouskehitystä vastaa kansainvälisiin haasteisiin ja huolehtii kansalaisten hyvinvoinnista

hyvä paketti kova paketti joka varmasti historian valossakin jää myönteisellä tavalla historiaan kun nämä talousluvut aikanaan realisoituvat

arvoisa herra puhemies

arvoisa puhemies

suomen eduskunnan ja erityisesti suomen ministereitten pitäisi kaikissa yhteyksissä ajaa ensisijaisesti suomalaisten veronmaksajien etua

tällainen talkoohenki mikä nyt näyttää ainakin osalla hallitusta olevan on aivan käsittämätön kun te tuotte tänne eduskuntaan isoja leikkauslistoja joilla te suomalaisten hyvinvointia nakerratte ja horjutatte ja täällä te esiinnytte hurskastelijoina maailman ympäristö ja ilmasto ongelmien parantamiseksi

aivan käsittämätöntä kun nyt keskustellaan nimenomaan valtion ensi vuoden talousarviosta ja siitä budjetista josta te leikkaatte monia maakuntien kannalta tärkeitä määrärahoja viette suomen maakuntien elinvoimaa ja nyt todellakin hurskastelette täällä että nyt on saatu aikaan sopimus joka maksaa vain muutamia kymmeniä miljoonia vuodessa suomalaisille veronmaksajille

me emme missään tapauksessa hyväksy hallituksen linjaa jossa pohjois suomen itä suomen yritykset asetetaan erilaiseen kilpailuasetelmaan ruotsiin verrattuna

en ole sen paremmin rantapallon kuin vesipallonkaan ystävä ja tiedän sen että tänäkin aikana suomessa voidaan pelata rantapalloa oulun nallikarissakin niin kuin ex ministeri tietää

mutta vakavasti ottaen te hallituksen puolella kierrätte sen tosiasian että suomalaisille veronmaksajille tulee kymmenien miljoonien kustannus vuodessa ja se raha on poissa suomalaisista hyvinvointipalveluista ja suomalaisten elintasosta

mutta se piikki tulee veronmaksajille ja se raha on poissa suomalaisten hyvinvointipalveluista siitä mitä perinteisesti vasemmistoliittokin ainakin ennen vanhaan ajoi suomalaisen työmiehen ja pienipalkkaisten ja pienituloisten oikeuksia mutta korostan että takavuosina menneisyydessä

en tiedä jouluaikana pitäisi kunnioittaa himmeliä sillä on tietty tärkeä rooli tässä joulun ajassa mutta tämä teidän logiikkanne nyt ontuu

sinänsä arvostan ryhmäpuheenjohtajan hyvää yhteistyötarjousta

keskusta on saanut äänestäjiltä valtavan suuren valtakirjan näissä vaaleissa jälleen kerran kuntalaisilta hoitaa kuntien asioita eri puolella suomea mutta me edellytämme sitä että tasapuolisuus toteutuisi muutenkin kuin puheissa

te poistatte kiinteistöveron verotulojen tasausjärjestelmästä te pakotatte syrjäiset kunnat nostamaan veroprosenttejaan heikentämään elinkeinoelämän kilpailukykyä siellä alueella viette kuntalaiset hakemaan kauempaa palveluita

olen tässä ministerin kanssa eri mieltä että kyllä yhteiskuntapolitiikan linjalla vaikutetaan niihin odotusarvoihin joita ihmisillä on

jos valtion tavoitteena on vetäytyä haja asutusalueilta ja pienimmistä keskuksista ja toisaalta jos kuntapolitiikan linja on muodostaa vain isoja kuntia niin kyllä kai niillä on vaikutusta ihmisten omaan harkintaan minne muutetaan koska katsotaan missä työpaikkoja voisi olla

eli kyllä näillä kaikilla on vaikutus siihen suuntaan että ihmiset katsovat mihin on sitten lähdettävä kun tämä näkymä myöskin valtion toimien osalta on sellainen että elämää ei tasaisesti haluta pitää koko suomessa jatkossa

voi sanoa että kyllä keskustan tuki on vahva sille että kuntien tehtäviä arvioidaan ihan oikeasti uudelleen puretaan tiettyjä normeja saadaan tätä kautta sitä mahdollisuutta tuottaa palveluja tehokkaammin

tässä me annamme kyllä sekä ministerille että sinne voi tää kompuroi hyvinvointi ja kasvonsa kokoomuksen ryhmäpuheenjohtajalle tässä vaiheessa täyden tuen tässä asiassa

mutta sen verran tästä kokonaisuudesta että keskustelussa on jäänyt liian vähälle huomiolle se että kun täällä puhutaan vahvasta peruskunnasta niin hallitus omilla toimillaan heikentää ison osan suomea mahdollisuutta vahvistaa kuntia

monia toimia viedään negatiivisen aluepolitiikan kautta siihen suuntaan että meillä ei ole maaseutu suomessa edellytyksiä vahvistaa kuntia ja toimintaedellytyksiä

herra puhemies

keskustan vastalauseeseen sisältyy kahdeksan lausumaesitystä ja kaksi määrärahaesitystä

arvoisa puhemies

aiemmin kerroin jo nämä määrärahamuutosesitykset eli emme halua lopettaa hyvin toimivaa kuljetustukijärjestelmää mikä vaikuttaa tuhansien työpaikkojen olemassaolemiseen ja kehittymiseen erityisesti pohjois ja itä suomessa

täällä kuullut ministerin vastaukset uuden tilalle tulevan järjestelmän rakentamisesta olivat kyllä yleisluontoisia ja näyttivät siltä että kun jälleen kerran hallitus hyvän järjestelmän ajaa alas niin se korvaa sen vain selvitystyöllä ja epämääräisemmillä ja byrokraattisilla järjestelmillä

pitääkö tämä tieto paikkansa

jos pitää niin eikö kysymyksessä olisi määräraha joka pitäisi hoitaa lisätalousarvion kautta koska kyse on tietyllä tavalla ennakoimattomasta menosta ja se ei saisi vaikuttaa tähän poliisin käytännön toimintaan

toisaalta maakunnan kehittämisrahan alasajaminen koskettaa kaikkia maakuntien liittoja suomessa ja ehkäpä eniten juuri eteläisimmän suomen maakuntien liittoja joissa varsinaiset rakennerahastorahat ovat pieniä

minä tässä ainakin keskustan puolesta sanon sen että me emme väitäkään että ministeri kiuru yksin olisi tätä keskittämiskehitystä ajamassa vaan kyllä siinä on tarvittu tietysti tarvitaan monia muitakin ministeriöitä samansuuntaisesti

eduskuntahan on linjannut hyvin selkeästi että emme halua että poliiseja koulutetaan työttömiksi ja tältä osin tämä linjaus ei nyt toteudu näillä tiedoilla jotka tällä hetkellä ovat käytettävissä

ehkä se liittyy siihen että hallitus haluaa ideologisista syistä sitten lopettaa maakuntien liittojen toimintaedellytyksiä pikkuhiljaa ja sitten siirtää ainoastaan valtion putkihallintoon tämän alueilla tapahtuvan hallinnon ja tällä tavalla lopettaa kuntapohjaisen maakuntahallinnon

te varmasti olette hyväntahtoisimmasta päästä hallituksessa kun katsotaan sitä miten koko suomea pitäisi kehittää

näissä lausumissa me peräämme niitten selvitysraporttien joita hallitus on tilannut täytäntöönpanoa

se on juuri se huolenaihe että tehdään samansuuntaisia ratkaisuja jotka antavat tavallisille suomalaisille käsityksen että nyt halutaan uuteen asentoon ajaa tämä suomi

muun muassa pääomamarkkinastrategiaa on tarkasteltu kari stadighin työryhmässä ja investointistrategiaa selvitysmies vuorineuvos elorannan raporteissa

se tietää sitä että ihmiset tekevät omia valintojaan tämän pohjalta katsovat missä heidän omaisuutensa kuten asuntonsa säilyttää parhaiten arvonsa missä jatkossa on saatavilla myös valtion palveluita tai kunnan palveluita ja millä tavalla voidaan rakentaa tulevaisuudessa

kun tulevaisuusvaliokunnassa missä kollega jaskarikin oli mukana nämä herrat olivat kuultavina heiltä kysyttiin mitä näistä esityksistä pitäisi panna täytäntöön niin vastaus oli että kaikki esitykset

tämä kuvasti sitä vakavuutta mitä nämä kokeneet teollisuusmiehet ovat havainnoineet tästä talouden tilanteesta

sillähän keskitetään kanssa valtavan paljon kun niitä aiotaan nyt leikata pienemmistä yksiköistä ja keskittää sitten isoimpiin yksikköihin

edellinen oikeusministeri onnistui jarruttamaan vuosia tätä investointia ja nyt näyttää että sama tilanne jatkuu

millään pienillä kosmeettisilla ratkaisuilla suomen taloutta ei pystytä vahvistamaan ja katkaisemaan tätä syöksykierrettä missä me olemme tällä hetkellä menossa

ilmeisesti taustalla on se että rikosseuraamuslaitoksen pääjohtaja ei voinut sulattaa sitä poliittista päätöstä mitä edellinen hallitus teki

toinen tärkeä kokonaisuus liittyy kotimaisen ja uusiutuvan energian potentiaalin hyödyntämiseen

tämä on demokratian kannalta irvikuva ja toivon että ministeri henriksson huolehtii siitä että valtioneuvostotasoiset päätökset viedään loppuun saakka eikä niitä vaihdeta jonkun pääjohtajan mielipiteen mukaan

koska kysymyksessä on valtionvarainvaliokunnan budjettiesitys niin haluan todeta että keskusta tulee esittämään kahteen määrärahaan lisäystä

keskusta vastustaa niitä leikkaustoimenpiteitä ja heikentämistoimenpiteitä joilla nyt uusiutuvan energian kasvun toteutumista heikennetään

täällä keskusteltiin turpeesta

on täysin käsittämätöntä että nyt harjoitetulla politiikalla monet kaupunkien energiayhtiöt ryhtyvät käyttämään kivihiiltä korvaavana polttoaineena

jos nämä lakkautettaisiin se merkitsee sitä että työ ja elinkeinoministeri joutuu nimeämään nämä paikkakunnat rakennemuutosalueiksi ja käyttämään miljoonia euroja uuden työn aikaansaamiseen joka on erittäin vaikeaa noille maaseutupaikkakunnille löytää

tällä rahalisäyksellä tuotaisiin uskottavuutta niihin sinänsä tärkeisiin tavoitteisiin näitten erilaisten päästöjen vähentämisessä mutta nyt tämä rahoitus on voisi sanoa hyvin epäuskottavaa tällä hetkellä

sen takia valtiontalouden ja yhteiskunnan kokonaisedun kannalta olisi ainoa oikea ratkaisu että nämä vankilat säilytettäisiin ja sama koskee myöskin itä suomessa olevia vankiloita

me pidämme tärkeänä myös että hallitus luopuisi pk yrityksille tarkoitetun viennin ja kansainvälistymisen rahoituksen leikkauksista joita tuolla budjetissa on

tämä on ministerin tiedossa hallituksen tiedossa mutta siitä huolimatta näinkään pieniä summia rahaa ei haluta järjestää tänne budjettiin ja tuoda uskottavuutta tähän

samalla pidämme tärkeänä että meillä voitaisiin suomeen perustaa kaivossijoitusyhtiö joka panostaisi suomalaiseen kaivosjalostustoimintaan ja suomalaisen omistajuuden edistämiseksi ja uusien työpaikkojen luomiseksi

toinen on avustukset korjaustoimintaan

pidämme tärkeänä myöskin että teknologian kehitykseen sijoitettuja rahoja tekesin ja vttn ei leikattaisi niin paljon kuin mitä nyt esitetään

tässä mielessä laajemminkin tuntuu aivan ihmeelliseltä että tähän rakentamiskokonaisuuteen liittyvissä asioissa ovat ne sitten energia avustuksia korjausrakentamista tai muita siirtoviemärirahoituksen alimittaisuutta toimitaan niin että ei nähdä sitä kansantalouden kokonaisvaikutusta

sitten haluamme kannustaa ensimmäisen työntekijän palkkaukseen ja esitämme täällä selkeää tukijärjestelmän jatkoa jolla on ollut myönteisiä vaikutuksia

keskustan puolelta on valmistelussa puheenjohtaja sipilän johdolla kasvuohjelma ja puheenjohtaja on esittänyt kasvurahaston perustamista

ja tässä tulisivat vielä ympäristönäkökohdat huomioitua niin kuin on todettu silloin kun esimerkiksi nämä lämmitystapamuutoksiin liittyvät ratkaisut tehtäisiin

arvoisa puhemies

kuitenkin painotan sitä hyvää keskustelua mitä käytiin aiemmin ministeri niinistön läsnä ollessa linjasta tähän ilmastopolitiikkaan

keskustan puolelta niitä on tullut ja tulee mutta toivon mukaan hallituskin olisi vähän herkemmällä korvalla tarttumassa hyviin ideoihin koska tällä kompromissipolitiikalla mitä siellä harjoitetaan ei tuloksia tule päinvastoin vajoamme entistä syvempään ja nopeammin ja tässä mielessä nyt olisi kiire toimiin eikä vain selvityksiin

se ei ole se että mennään kansainvälisiin kokouksiin ikään kuin yleisen hyvän nimissä antamaan suomalaisten veronmaksajien rahoja yhteiseen käyttöön joka ei kuitenkaan kotiudu tänne meidän maahamme niin kuin pitäisi

oli todella valitettavaa ja surullista että enemmistöllä hallitusneuvottelijoista oli asenneongelma muutamaa sanaa kohtaan

tässä pelkkä myötätunto ei riitä jos rahaa ei jää velkojen maksuun ja toimeentuloon